hän on nyt ilmoittanut että hän haluaa tulla pikimmiten suomeen heti kun vain lennoille pääsee kertomaan tosiasiat ja sen jälkeen meistä jokainen voi vetää omat johtopäätöksensä

en pysty lupaamaan tässä vaiheessa noita asioita mitä sanoitte koska niin kuin totesin me olemme ajaneet tämän vakuustarkastelun läpi mutta en tiedä pystyykö jostakin maasta vakuuksia saamaan

etsimme niitä keinoja jotka pääsääntöisesti verottavat niitä jotka kelamaksun poistossa myös hyötyvät

eli arvonlisäveroprosentti on tietysti jokaiselle sama mutta kun ostoskori vaihtelee niin myös veroprosentti vaihtelee eikä se ole tietenkään sattumaa

mutta sen vastapaino on ollut se että me olemme pystyneet tekemään ostovoimaa lisääviä tuloveron kevennyksiä ja työllisyyttä lisääviä tuloveron kevennyksiä

tähän mennessä euroopan komissio kansainvälinen valuuttarahasto ja ekp yhdessä kreikan valtion kanssa ovat sopineet seitsemän neljännesvuosiohjelman yksityiskohdista esimerkiksi siten että tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä kreikan pitää nostaa arvonlisäveroa tietyllä summalla kreikan pitää tehdä julkisten palkkojen leikkauksia kreikan pitää tehdä eläkkeitten leikkauksia kreikan pitää tehdä erilaisia yksittäisiä asioita jotta se pystyisi saamaan seuraavan lainasiivun

tämä tarkoittaa sitä että työtätekevien suomalaisten veroilla ei enää jatkossa kyetä rahoittamaan ikääntyvän hyvinvointivaltiomme palveluja ja tulonsiirtoja

mutta varmaan asia tuli kaikille selväksi

sitä en tiedä milloin kari jordan on tämän sanonut mutta todennäköisesti ei sen jälkeen kun metsäteollisuuden energiaveroa tai kaikkien paljon energiaa käyttävien yritysten veroa tullaan loiventamaan

pohjoismainen puolustusyhteistyö on lujittunut viime vuosina huomattavasti ja näkymät yhteistyön jatkokehittämiselle ovat erittäin positiiviset

niin kuin tässä on todettu niin hallituksen puoleltahan kaikki sai olla julkista ihan viimeistä piirtoa myöten koska mehän olimme tyytyväisiä siihen että saimme vakuudet

tästä syystä meillä täytyy olla näkemystä siitä millä kasvua luodaan kestävällä tavalla siten että suomalaiset yritykset pärjäävät kansainvälisillä markkinoilla ja voivat näin ollen työllistää lukuisamman määrän suomalaisia

kun tuossa kysymyksen lopussa kävi vähän ilmi ikään kuin suomen hallitus olisi tehnyt jonkun päätöksen koskien rahoitusmarkkinaveroa niin onko tämä nyt neljäs kerta kun minä sanon että ei ole tehnyt päätöstä

eli me etsimme semmoisen mallin joka vahvistaa terveydenhuollon palvelujen tulevaisuutta ja tämä on niin kuin ministeri huovinen totesi hyvin monimutkainen asia

tuottavuuden parantamiseen tähtäävät myös esimerkiksi hallituksen perustamat kasvurahastot jotka nousevat toimiajallaan miljardiluokkaan

mitä sitten pankkeihin tulee me kaikki varmaan olemme samaa mieltä uskoisin näin että on väärin että ne pankit johon joukkoon minun käsitykseni mukaan suomalaispankit eivät kuulu ja joitten kanssa me voisimme periaatteessa neuvotella jostakin koron alentamisesta ne pankit jotka ovat muutaman kuukauden aikana kiskoneet hirveän korkeaa korkoa hyväksi käyttäen toisen hädänalaista tilaa eivät millään tavalla osallistuisi

ne jotka menettävät varmasti kokevat tämän valitettavana mutta meidän pitää kasata nämä leikkaukset ja veronkorotukset useista eri lähteistä jottemme vahingoittaisi jotakin yksittäistä ryhmää tai palvelua kohtuuttomasti

toinen painopiste näiden investointien aikaistamisen lisäksi tässä paketissa on työllisyys ja koulutuspoliittisten toimintojen vahvistaminen jo tämän vuoden puolella

kaikkein pienituloisin monesti on semmoinen joka ei kykene tekemään työtä eli hänellä on joku sairaus ja silloin tietysti lääkkeiden osuus on korkeampi mutta se lääkkeiden vero on myös matalampi

olen ed

hallitus on myös toiminut aktiivisesti sellaisen työmarkkinaratkaisun aikaansaamiseksi joka lisäisi ostovoimaa kilpailukykyä työllisyyttä ja ennustettavuutta

mitä tulee jatkoon tietysti olennaista on se että ostovoima eläkkeensaajilla ja palkansaajilla lisääntyy ja vieläkin olennaisempaa on se että veropolitiikka lisää työpaikkoja

portugalin talouden pitkään jatkuneet rakenneongelmat velkaantuminen ja julkisen sektorin alijäämät johtivat epävarmassa yleisessä markkinatilanteessa valtion rahoitustilanteen vaikeutumiseen kuluvan vuoden alkukeväällä

me pidämme niitä tärkeinä mutta en pysty lupaamaan sitä etteikö se esitys jonka muut tekevät olisi semmoinen että siinä olisi vakuuksia

jos verotukselle kuka hyvänsä joko tällä vaalikaudella tai seuraavalla vaalikaudella tekee jotakin niin oma näkökulmani on se että sen pitää olla kasvua työllisyyttä parantavaa eli että veroja ei tehdä vain niin että lasketaan joltakin ihmisryhmältä ihan noin vain niin kuin huvikseen vaan veroja pitää joko laskea tai nostaa tai samaan aikaan tehdä molempia mutta pitää tehdä se valinta

eli jos emme uudista rohkeasti rakenteitamme eivät rahamme riitä tulevina vuosina kouluihin terveyskeskuksiin vanhustenhoitoon tai eläkkeisiin

eli kun olemme lehdistöstäkin saaneet seurata keskustelua pitääkö kehysten pitää eivätkö kehykset voisi joustaa meillä kehyksen ulkopuoliset menot joustavat ja rankasti ja runsaasti sekä päätösperäisesti että automaattisten vakauttajien toimesta

arvoisa puhemies

me tarvitsemme työpaikkoja ja ihmisiä tekemään työtä koska jos mitään emme tee tässä maassa on joka vuosi joka ikinen vuosi vähemmän työikäisiä ihmisiä tekemässä työtä ja jokainen joka ymmärtää työn arvon tietää että se tarkoittaa huonompaa elintasoa huonompaa hyvinvointia

arvoisa puhemies

ensi vuoden budjetin meno ja veropuolen satsauksista saamme hyvän kokonaiskuvan hallituksen näkemyksestä siitä mille pohjalle suomen tulevaisuutta kannattaa rakentaa

hallituksen linja on se että me satsaamme sosiaaliturvan kohdennukset niille ihmisille jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat

tämä haaste minkä edustaja soini kuvaili on hyvin pitkälti luonteeltaan semmoinen johon ei lainsäädännöllisiä vastauksia oikeastaan kovasti ole

hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa on tartuttu konkreettisiin toimiin kestävyysvajeen taittamiseksi työurien pidentämiseksi ja rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

minä olen todennut sen kun suuresti arvostamani virkamies timonen on sanonut julkisuuteen että hänen mielestään valtionyhtiöiden pitää kestää kansalaisjärjestöjen toimintaa enemmän kuin muiden yhtiöiden että minun henkilökohtainen kantani on toinen

edustavuus taas on vielä keskenään

eun on myös mahdollista hyväksyä yksipuolisia toimenpiteitä joiden ansiosta ukraina voisi hyödyntää assosiaatiosopimukseen liittyvän vapaakauppa alueen luomia etuja

mutta jos suomen kansan edustaja antaa semmoisen kuvan että suomi on korruptiomaa tai että täällä suojellaan rikollisuutta niin minusta se on nyt kyllä hämmästyttävä väite

niitä ei ole koskaan luotu ja nyt olemme olleet siinä tilanteessa että on pitänyt valita luommeko vauhdista uusia sääntöjä toivoen että kykenemme hillitsemään talouskriisiä vai annammeko mennä maita nurin ihan vaan sen takia että meillä ei ole sääntöjä

hallitus on ollut sitä mieltä että kun vienti ei vedä kotimarkkinan pitää toimia ja se voi toimia jos palkansaajilla ja eläkkeensaajilla on riittävästi ostovoimaa

arvoisa puhemies

meidän kaikkien tehtävä on tietysti pitää suomi semmoisena maana jossa yritystoiminta on palkitsevaa ja vallitsee semmoinen ilmapiiri että halutaan lähteä yrittäjäksi halutaan ottaa riskiä halutaan investoida

hyvät edustajat

kasvun kannalta olennaisia ovat tekijät jotka luovat näköaloja tulevaisuuteen jotka vahvistavat luottamusta ja vakautta suomen taloutta kohtaan

ajatukseni tämä ei tietysti liity nyt enää hallituspolitiikkaan vaan tämä on puoluepolitiikkaa on se että olennaisinta on se että progressiivisuuden tietenkin pitää tuloverotuksessa säilyä myös kuntaveron progressiivisuuden pitää säilyä mutta olennaista on se että verotuksella luodaan uusia työpaikkoja lisää

työmarkkina ja talouspolitiikan yhdistämisellä voidaan edellä mainittuja tavoitteita edistää tehokkaasti sekä estää epäterveen palkkakilpailun mukanaan tuomaa palkkojen ja hintojen nousevaa kierrettä

jos sitten lähdetään siitä että ostovoiman annetaan heikentyä ja kohdennetaan veronkevennykset niin että ne eivät lisää työllisyyttä niin semmonen keskon

mitä tulee sitten kuntien valtionosuuksien leikkauksiin on totta että valtio vähentää omia menojaan korottaa kansalaisten ja yritysten joitakin veroja ja myös teemme leikkauksia niihin tulonsiirtoihin jotka siirtyvät valtion pussista kuntien pussiin

me otamme siis velkaa edelleenkin reilusti rajusti mutta haluamme pienentää sen määrää niin paljon kuin se vain suinkin on mahdollista

on olennaista hahmottaa että työpaikkojen määrä suomessa ei ole vakio

kreikan ohjelma täytyy toteuttaa riippumatta siitä kuka uutta hallitusta johtaa

tämä näkyy käytännössä työpaikkojen häviämisenä perinteisiltä teollisuudenaloilta ja samalla taas uusien työpaikkojen syntymisenä muille sektoreille

euroopan unioni on ainutlaatuisella tavalla tuonut maanosaamme rauhaa hyvinvointia ja vapautta

minäkin olin innostunut siitä ajatuksesta että kun pääomasijoittaja sijoittaa yritykseen ja ottaa sieltä voiton niin hän ei siinä tapauksessa maksaisi veroa kun sijoittaa sen uuteen yritykseen

portugalin valtion kassatilanne on kriittinen

ajatus pohjoismaisesta yhteistyöstä islannin ilmavalvonnassa on nähtävä konkreettisena mahdollisuutena tiivistää kanssakäymistä lähitulevaisuudessa kuten selonteossa todetaan

jos välillisten verojen korotuksen myötä esimerkiksi hinnat nousevat se tulee ensi vuoden aikana ensimmäistä kertaa suomen historiassa muun muassa lapsilisien kohdalla kompensoitumaan indeksikorotusten myötä

jokainen työtön ihminen on ongelmansa kanssa yksin ja jokainen työtön ihminen on suomessa liikaa

huomaan että edustaja tiilikainen ei ole tuota tulevaisuusselontekoa lukenut koska siinä ihan esipuheessakin jo todetaan että ministeri vapaavuoren johtamalla työryhmällä joka teki tätä hallituksen tulevaisuusselontekoa joka siis viime viikolla julkistettiin oli käytettävissään näitä tutkimuksen tuloksia ja ne ovat joiltakin osin siinä mukana mutta nämä ovat tietysti kaksi erillistä teosta

nämä toimenpiteet joihin hallitus on osaltaan valmis ryhtymään eivät ole irrallisia tai hetkessä keksittyjä toimenpiteitä vaan ne ovat olleet hallituksen työlistalla muutoinkin siinä mielessä että olemme ajatelleet että nämä toimenpiteet olisivat niitä oikeita rakenteellisia parannuksia ja että olemme niihin valmiita mikäli meillä mahdollisuus niihin on